iltaisin ja viikonloppuisin työtä tekevät usein isoissa marketeissa vuokraväki osa aikaiset ja väliaikaiset työntekijät sekä nuoret joiden on pakko käydä töissä esimerkiksi pystyäkseen opiskelemaan rahoittaakseen opintonsa

oli kolme lainaa maksettavana ja siihen aikaan ei saatu sitä loppupalkkaa heti alussa niin kuin nyt monilla aloilla saadaan vaan saatiin hyvin pientä palkkaa

sanottujen valitusasioiden käsittelyssä kansalaiset ovat hyvin usein kokeneet oikeusturvansa kannalta puutteellisena sen että heidän asiaansa käsitelleitä lääkäreitä ei kuulla suullisesti

taksiyritys voidaan myydä silloin jos taksi on yhtiöitetty eli jos siitä on tehty oikeushenkilö toisin sanoen osakeyhtiö mutta jos taksiyrittäjä ei ole tehnyt autostaan osakeyhtiötä hän ei saa myydä autoaan ja sen mukana lupaa seuraavalle ihmiselle

herää kysymys maksetaanko tälle väelle varmasti tesin mukaista palkkaa vai pyritäänkö menemään yksinkertaisella tuntipalkalla myös sunnuntaisin

kun siinä sitten kolmihenkisellä perheellä meni jääkaappi rikki vuokra asunnossa oltiin aika kummissaan miten saadaan maitopurkki säilymään kaksi päivää tai edes yhden päivän kesällä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

haluaisinkin tietää onko meillä tarpeeksi viranomaisia valvomaan työntekijöiden etuja myös iltaisin ja sunnuntaisin valvomaan työntekijöitten työehtoja ja palkkausehtoja

suullinen kuuleminen istunnoissa on tosin sekä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa että vakuutusoikeudessa nykysäädöstenkin mukaan mahdollista mutta käytännössä se on varsin harvinaista

todellakin toivoisin että tämä eduskunta olisi nyt sellainen joka olisi inhimillinen nuorille ihmisille silloin kun he ovat elämänsä alussa ja toivon että vaikkapa tämä hallitus joka nyt on veisi tätä asiaa mahdollisimman paljon eteenpäin

on varmasti niin kuin edustaja harkimo sanoi että virkeä ihminen ei masennu mutta nyt olemme varmasti kaikki siitä samaa mieltä että lapset ovat erittäin virkeitä ja nuoretkin ovat virkeitä

miksi ei

ymmärrän varsin hyvin sen että halutaan antaa etusija sellaisille jotka ovat kauan tämmöistä taksilupaa hakeneet mutta tämä on markkinatalousmaa meillä on vapaa kilpailu

etenkään silloin jos kaupan myyjä on yksin iltatuurissa nyt on siis kysymyksessä pieni kauppa työturvallisuutta ei ole pystytty kunnolla takaamaan se näkyy tilastoista

muutoksenhakijalle sinänsä säädetty oikeus suulliseen kuulemiseen ei nimittäin toteudu koska muutoksenhakuelimellä on varsin vapaa valta hylätä suullisen kuulustelun pyyntö katsomalla että suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton

tätä tehottomuutta tulee muun muassa siitä että tukivälineitä ja tietojärjestelmiä ei yhdistetä vaikka niitä voitaisiin yhdistää

jos me ajattelemme ihmistä joka on vuosikaudet ajanut taksia omistanut sen taksin ja taksiluvan se on aika raakaa työtä ja tänä päivänä ansiot ovat pudonneet todella paljon se työ mitä hän on tehnyt se yritys on samalla myöskin hänelle hänen eläketurvansa aivan samalla tavalla kuin muillakin pienyrittäjillä

tälle asialle pitää tehdä jotain koska se luo sitä jaksamista se luo sitä turvallisuutta ja se luo sitä hyvinvointia mitä työstä pitäisi kaikille tulla

suullisen kuulemisen puuttuminen valituskäsittelyssä on valittajan kannalta sitäkin suurempi oikeusturvariski kun tiedetään että eläkelaitoksen hylkäävään päätökseen kieltävällä lausunnollaan olennaisesti vaikuttanut asiantuntijalääkäri tai lääkärit eivät ole koskaan nähneetkään kyseistä eläkkeenhakijaa

millä tavalla arvon ministeri aikoo puuttua siihen että meidän nuoremme ja lapsemme saisivat kasvaa terveinä ainakin ilman masennusta aikuisiksi ihmisiksi

siinä todellakin haetaan eläketurvaa ja vapaata kilpailua ja se mikä tässä on kummallista tässä esityksessä on se että tämä taksilupa on yritysmuotona huonompi näköjään kuin muut yritykset

miksi te ette usko että ruotsin kieltä koulussa opiskelleet lääkärit osaisivat hoitaa ruotsin kielellä potilaita esimerkiksi tampereen yliopistollisessa sairaalassa

se mikä tässä lakiehdotuksessa on hyvää on se että jos tämmöinen osakeyhtiömuotoinen yritys on luovutettu toiselle niin sitä täytyy jatkaa koska meillähän tämä taksiyrittäminen on jo sinänsä säännösteltyä

kuka tahansa ei voi ostaa ja ruveta vossikaksi ajamaan ajoja ja tekemään siitä itselleen työpaikkaa mutta jos sen on onnistunut tekemään niin silloin vapaa kilpailu olkoon tässäkin asiassa

valittajan kunnollisen oikeusturvan takaava oikeus suulliseen kuulemiseen edellyttää toteutuakseen uuden säännöksen lisäämistä työntekijän eläkelakiin

tulorajoja pitää nostaa jotta pystytään maksamaan tämä tuki

laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

eläkelaitoksen lääkärin on merkitessään kannanottonsa asiakirjoihin noudatettava terveydenhuollon ammattihenkilöistä henkilöstöstä annettu

arvoisa puhemies

jotta ei tulisi väärinkäsityksiä niin juuri tätä tarkoitin että kun on säännöstelty se kuinka monta taksilupaa missäkin voi olla niin sen jälkeen se on vapaa kilpailu kun se myydään se taksilupa

pyrkimykset ovat aivan loistavia mutta mikä on se keino sivuten tätä sen jälkeen kun tämä seuraamus on suoritettu että siitä tulee ne jatkotoimenpiteet

niin että yritä yksityiskohtaisen käsi käy eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan ssptä lakiehdotuksen samaa mieltä olemme

eli jos henkilö ei pysty maksamaan tuota laskua joka on kasvanut sen takia että oikeudenkäynti ja ulosottokulut ovat kasvaneet niin hurjasti pääomaa suuremmaksi eikö tässä kohdassa voida jo käyttää sitä että mikä ei ole oikeus ja kohtuus älköön olko lakikaan

tässä on sisällä kaikki sellaiset ihmiset jotka on listattu siihen ja joilla ei ole työtä tai jotka ovat työvoimapoliittisessa koulutuksessa tai sitten ovat osa aikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä mutta jotka voisivat tehdä työtä

siitä täytyy olla suora tie eteenpäin siitä täytyy päästä sekakäyttäjien paikkaan narkomaanien paikkaan tai alkoholistien paikkaan tai sitten nappien käyttäjien paikkaan

eikö olisi parempi auttaa näitä ihmisiä että saisivat kuoletettua sen lainansa kuin että sitä taakkaa lisätään ja lisätään ja lisätään niin että se on sitten loppujen lopuksi satakertainen

sen lisäksi toivoisin että oikeusministeriössäkin kiinnitettäisiin huomiota sellaiseen asiaan että siinä vaiheessa kun nuori joutuu sinne vankilan puolelle kun yhdyskuntapalvelutoiminta yhdyskuntaseuraamukset eivät ole tepsineet tai tulee lisää käyttöä niin kun lähtökohtaisesti suomen vankilat ovat kuivia paikkoja eli raittiita paikkoja joissa ei alkoholia juoda eikä nappia syödä eikä hasista polteta miksi näissä laitoksissa on niin sanottuja kuivia osastoja eli raittiita osastoja

mutta onko hallitus nytten asennoitunut tähän asiaan niin että me saamme näistä miljardeista osamme ettei meille käy samoin kuin kävi venäjän pakotteiden kompensaatioiden kanssa

siellä maksettiin kyllä etelä euroopan hedelmät ja vihannekset ja muun muassa italialaisille maksettiin juustokompensaatioita venäjän takia vaikka he eivät ole koskaan yhtään ainoata juuston palaa venäjälle vieneet

sateenkaariperheille ihmisille joilla on tällä hetkellä mahdollisuus solmia rekisteröity parisuhde tai ihmisille jotka muuten elävät samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa tämä mahdollistaa sen tunteen että minä pääsen avioliittoon voin solmia avioliiton kirkossa tai voin solmia sen maistraatissa

jos halutaan puuttua todella siihen jotta rikoksia ei uusittaisi ja jotta saataisiin nämä ihmiset ohjattua oikealle tielle niin pitää nostaa se kissa joskus pöydälle ja sanoa että tällä hetkellä systeemi ei toimi kuten ministeri ihan varmasti tietääkin

se muuttuu että nämä ihmiset voivat tämän avioliiton myötä käyttää yhteistä sukunimeä tai kaksiosaista sukunimeä

paradoksaalista tässä adoptio oikeudessa on se että se lyö korvalle sen takia että on maita kuten kiina ja venäjä jotka eivät luovuta lapsia sellaisiin maihin joissa tasa arvoinen avioliittolaki on voimassa

todella ilolla katson sitä että kaksi suurta hallituspuoluetta täällä ovat samoilla linjoilla siinä että rangaistuksia täytyy näissä asioissa tulla

se mikä tässä on ikävää on se että tämä tulee koskemaan erittäin pahasti nimenomaan nyt sateenkaariperheitä eli tasa arvoisen avioliiton solmivia ihmisiä sen takia että aikaisemmin heillä oli sinkkuihmisinä ollessaan mahdollisuus adoptoida lapsi yksinäisinä henkilöinä ja sen jälkeen tehdä perheen sisäinen adoptio kunhan tuo parisuhde rekisteröidään sen jälkeen lapsella olisi ollut kaksi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa joko miestä tai naista eli se olisi ollut mahdollista mutta tämä ei ole enää tämän lain hyväksymisen jälkeen mahdollista

huomionarvoista on myös että suomalainen adoptiolapsia välittävä järjestö pelastakaa lapset ei ole koskaan toimintansa aikana luovuttanut yhtään ainutta lasta sateenkaariperheisiin ei sen takia että järjestö olisi asiasta päätöksen tehnyt vaan sen takia että äidit eivät ole halunneet

eli siltikään vaikka asia menee tuomioistuimen ratkaistavaksi ei ole suinkaan sanottua että rangaistus samankaltaisesta asiasta olisi samankaltainen

harvoin sitä täytyy oikein täältä saakka tulla veroja kiittämään

tämä on yksi niitä parhaita lakeja mitä on säädetty kun puhutaan tiedonvälityksestä

henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että jokaisella lapsella maailmassa on parempi olla suomessa sateenkaari hetero sinkku leski uusio monikko ylikansallisessa tai jossakin muussa perheessä kuin katulapsena kabulissa

toivon että tässä nimenomaisessa kohdassa pääsisimme niin tiukkaan lakiin että se toisi jonkinlaisen kunnollisen tuntuvan rangaistuksen veronkiertäjille

samalla rahalla tai rahatta saa sekä tvn toiminnot radion toiminnot netin tiedot että sen lisäksi myös somen eli sosiaalisen median

arvoisa puhemies

minä ajattelen tätä lakia näiden lasten kannalta joilta me epäämme hyvän ja turvallisen kodin suomessa minkälaisessa perheessä tahansa

se mikä tässä on myös erittäin hyvä asia sanoin sen kyllä jo aikaisemminkin mutta korostan sitä vielä on se että silloin jos tarvitaan äkillisesti tieto suomalaisille tämän jälkeen sekin on mahdollista

se on tärkeää esimerkiksi opiskelijoille vanhempiaan hoitaville aikuisille tai työelämään palaaville kotiäideille vain muutaman mainitakseni

se tieto voidaan antaa yhtä aikaa

jos tapahtuu tämmöinen tsernobylin kaltainen asia tieto saadaan menemään eteenpäin

tietysti parlamentaarisesti ajatellen on erittäin tärkeää että ylestä ei tullut hallituksen sylikoiraa parlamentarismin kannalta on erittäin tärkeä asia että rahoitus saatiin hoidettua

aikuisten ihmisten oikeudesta vai niiden lasten oikeudesta jotka tarvitsisivat kodin jotka tarvitsisivat paikan joka ei olisi kadulla jotka tarvitsisivat paikan missä heitä ei hyväksi käytettäisi jotka tarvitsisivat paikan missä heitä ei alistettaisi lapsityövoimaksi

arvoisa puhemies

työssäoloehdon täyttyminen on elinehto jo siinäkin tapauksessa jos sattuu jäämään työttömäksi koska ilman sitä ei saa minkäänlaista työttömyysturvaa

se rauhoittaa tilanteen toimituksissa se antaa mahdollisuuden keskittyä siihen työhön mitä varten toimittajat kuvaajat leikkaajat skriptat ja kaikki muut henkilöt joita siellä on ovat talossa

sinänsä henkilökohtaisesti miten esittää jos on jo

me olemme sitä mieltä että äitejä ei pidä pakottaa töihin

eu päärekisteröity ihmettelen sitä minulle ei ole auennut se asia että jos solmitaan rekisteröity parisuhde miksi se ei riitä koska silloinhan joka tapauksessa tunnustetaan se että kahden aikuisen ihmisen välillä voi olla minkälainen rakkaussuhde tahansa

erittäin iloinen olen siitä että tämä laki mahdollistaa myös kotimaisten dokumenttien tekemisen ja kotimaisen elokuvatuotannon jälleen

sen sijaan te puhuttepa täällä mitä tahansa olette mukana hallituksessa joka on tätä toteuttamassa

sen lisäksi te ette ole sanallakaan toimineet siten että esimerkiksi pää ja lapsilisiä lapsilisiä lapsilisiä lapsilisien indeksikorotus toteutettaisiin nytten

yle on yksi suurimpia rahoittajia silloin kun puhutaan kotimaisesta elokuvasta

te puhutte täällä toista mutta teette hallituksessa toista

elokuvasäätiö on tietysti siinä mukana mutta yleisradio on ilman muuta erittäin tärkeä asia ja myöskin kotimaisten dokumenttien tuotannossa paitsi erittäin tärkeä rahoittaja myös kanava siinä miten elokuvia saadaan esille

vanha totuus on se että rakkautta voi teeskennellä hetkeksi sinne missä sitä ei ole mutta siellä missä sitä on sitä ei voi peitellä

missä on vasemmistoliiton lukutaito

omaa taustaani ajatellen suorastaan hypin ta sajalkaa riemusta siitä että independent yhtiöt nousevat jälleen kerran arvoon arvaamattomaan

osa aikaisille työntekijöille kaikkein hankalinta tässä maassa on se että meillä on vielä olemassa nollatyösopimukset jotka siis panevat ihmisen olemaan työsuhteessa ilman työtä mikä on aivan käsittämätön tilanne

ei tarvitse panna lappua luukulle vaan yleisradioyhtiön ulkopuolisilta pieniltä tuottajilta tilataan tästä eteenpäin juttuja ihan toisella tavalla kuin tilattiin viime vuonna toissa vuonna tai kolme vuotta sitten

nimittäin jopa parlamentaarista suojelua nauttiva yle on pitänyt nollatyösopimuksia ja tämä nollatyösopimus on siitä hankala että kun se on työsopimus se estää esimerkiksi sopimuksella olevaa toimittajaa tekemästä jollekin toiselle mediayhtiölle töitä koska siinä tulee lojaliteettipykälä ja kilpailupykälä

rahapulaa se ei tietenkään poista mutta tuo toki työrauhan ja antaa henkilöstölle mahdollisuuden tehdä töitään kunnolla

mutta se mitä se edellyttää yleisradiolta tästä eteenpäin on se että yleisradio työnantajana tulee myös lähelle toimituksia lähelle myös kaukaisia toimituksia aluetoimituksia

jos tässä maassa todellakin tilanne on se että työvoima on valtiovallan erityisessä suojeluksessa se ei kaiketi voi tarkoittaa sitä että työvoimaa suojellaan työltä

on erittäin hyvä kehitys yleisradion osalta että päivittäin saadaan tietoa myöskin siitä esimerkiksi minä saan tietoa siitä mitä rovaniemellä tapahtuu tai mitä vaasassa tapahtuu mutta varsinkin mitä tapahtuu siellä kaukaisemmalla paikalla mistä olen kotoisin

aluetoimitukset alueilla tekevät arvokasta työtä

kotihoidon tuessa perusvalinta ei ole työhönmeno tai sosiaaliturva vaan koko tuki on olemassa jotta voitaisiin päättää lapsen hoitamisesta kotona työssäkäymisen sijaan tai siten että lasta hoidetaan kotona vaikka käydään työssä

tästä käytetystä puheenvuorosta voi päätellä että tämän kaltainen korjausesitys olisi varmaan ollut tulossa sitten myös edellisen ministerin vastaamana

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

me elämme koulutusyhteiskunnassa jossa kaikenlainen koulutus on hyväksi ja olen täysin toista mieltä kuin edustaja eloranta siitä että sillä ei ole merkitystä mikä se koulutus on

kaikkein vähäosaisimmat saavat katsoa ilmaiseksi opiskelijat ja sellaiset aikuiset kotona asuvat henkilöt jotka eivät tienaa niin paljon että pitäisi maksaa

hinta on euroopan korkein ja vaikka ajo opetuksen vertailu on erilaisten lähtökohtien vuoksi hankalaa hintaerot korostuvat helposti jo esimerkiksi ruotsiin tai viroon vertaillessa